tässä selvityksessä on tehty kansainvälistä vertailua ja siinä on ehdotettu joitakin linjauksia siihen millä tavalla uudistaisimme karenssijärjestelmäämme

tällä on haluttu alleviivata sitä että kilpailun rajoituksista voivat kärsiä muutkin tahot kuin elinkeinonharjoittajat ja ehkä tällä säännöksellä osittain voi olla myös ennalta ehkäisevä vaikutus niin että kun vahingonkorvaukseen mahdollisesti oikeutettujen piiri laajenee tämä osaltaan voi tehdä kilpailun rajoituksiin osallistumisen vielä vähemmän kannattavaksi kuin se on ollut aikaisemminkin

tässä selvityksessä todetaan se että työ ja elinkeinoministeriöllä ja opetus ja kulttuuriministeriöllä on yhteinen selvityshanke meneillään erikseen koskien nuoria ja sitä että meillä on pitkään ollut työmarkkinatuen saannin ehtona se että nuoren on pitänyt välttämättä hakeutua koulutukseen

tällä hetkellä meillä ei ole oikeastaan oikeustapauksia tai esimerkkejä tällaisista vahingonkorvauskanteista mutta viimeaikaisiin kartellituomioihin liittyen meillä on vireillä käräjäoikeudessa tapauksia joista sitten kun ne ratkeavat ja tulevat mahdollisesti käsitellyiksi vielä korkeammissa oikeusasteissa saamme ehkä kuvaa siitä mihin tällaiset vahingonkorvaukset esimerkiksi yksittäisten kuluttajien kannalta voisivat suuruudeltaan asettua

uskon että tämän selvityksen tulokset ovat varmaan hyvinkin mielenkiintoisia koska tätä niin kutsuttua pakkohakua on kritisoitu aika voimakkaasti vähän eri tahoilta ja toisaalta sitten toiset ovat pitäneet sitä välttämättömänä edellytyksenä sille että nuoria ylipäätänsä saadaan potkittua joihinkin toimenpiteisiin jotain tekemään

toivottavasti tästä selvityksestä tulee sitten hyötyä siihen keskusteluun mitä eduskunnassa on käyty

nythän siinä ministeri risikon toimeentulotukea koskevassa esityksessä en tiedä onko siinä nyt kovin paljon hyviä puolia mutta eräs hyvä puoli oli se että kun meillä aikaisemmin melko väljien ja epämääräisten pykälien perusteella nuorten toimeentulotukea on leikattu silloin jos he ovat kieltäytyneet koulutuksesta kieltäytyneet ryhtymästä mihinkään hommiin tätä ei ole tilastoitu ja meillä ei ole ollut itse asiassa kunnollista materiaalia olemassa niin tämän uuden lainsäädännön myötä on nyt sitten velvollisuus myös pitää kirjaa siitä mikä määrä nuorista on sellaisia jotka itse asiassa kieltäytyvät kaikista heille tehdyistä tarjouksista oli kysymys sitten työstä tai koulutuksesta

tämän lain säätämisen yhteydessä valtioneuvosto myös hyväksyi lausuman joka liittyi maatalouden alaan

me sovellamme niitä karvoineen päivineen

mutta tässä yhteydessä kävimme keskustelua maa ja metsätalousministeriön kanssa siitä onko meillä itse asiassa mahdollisesti kansallista liikkumavaraa joissakin sellaisissa tapauksissa joissa kysymys ei ole sellaisista tilanteista joissa kauppavaikutus toteutuisi eli olisiko meillä jäsenvaltioiden rajat ylittävässä maataloustuotteiden kaupassa liikkumavaraa ylipäätänsä eurooppalaisten säännösten puitteissa tai halua jotenkin käyttää tätä liikkumavaraa

sinänsä etsivän nuorisotyön perusteellahan kokemukset vaikuttaisivat siltä että jos jollakin henkilöllä nuoren kanssa on aikaa asioita pohtia niin hyvin harva loppujen lopuksi kieltäytyy lähtemästä koulun penkille tai kieltäytyy tekemästä jotain työtä

mutta toivottavasti tämä selvitys sitten toimitetaan eduskuntaan ja sitä työ ja tasa arvoasiainvaliokunta on myös omalta osaltaan jo toivonut että sen perusteella voimme sitten linjata sitä onko nuoria järkevä yrittää pakottaa johonkin vai ei

näissä keskusteluissa mitä käytiin tämän lain valmistelun yhteydessä vastauksia näihin kysymyksiin ei oikeastaan yhdessä löydetty mutta tämä lausuma tarkoittaa sitä että käymme tätä asiaa vielä yhdessä maa ja metsätalousministeriön kanssa läpi kun heillä tällaista tarvetta on ja he omalta osaltaan valmistelua tekevät ja ovat varmasti yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön kanssa

arvoisa puhemies

täällä käytiin jonkin verran keskustelua tästä työvoimapoliittisen koulutuksen laadusta ja siitä ovatko ihmiset siihen tyytyväisiä vai eivät

ehkä karkea jako on se että ihmiset ovat hyvinkin tyytyväisiä silloin jos he ovat ammatillisessa työvoimapoliittisessa koulutuksessa eli sellaisessa koulutuksessa joka todella parantaa heidän ammatillisia valmiuksiaan

ehkä omasta puolestani kun tätä asiaa olen katsonut ja näitä pohdintoja kuunnellut en ainakaan asettaisi tähän mitään hirveitä odotuksia että jotain aivan suunnatonta liikkumavaraa nyt saataisiin vaikkapa maataloustuotteisiin jonkinlaisia kansallisia poikkeamia kilpailulaista

ehkä enemmän kriittistä palautetta tulee siitä koulutuksesta joka on aika lyhytkestoista ja jossa ehkä enemmän tähdätään siihen että parannetaan vaikkapa ihmisen työnhakuvalmiuksia

totta kai tämän koulutuksen laatua koko ajan seurataan ja pyritään parantamaan mutta itse olen aika tyytyväinen siitä että kuitenkin se ammatillinen työvoimapoliittinen koulutus on sellaista josta ihmiset ovat innoissaan ja joka myös sitten seurantatilastojen mukaan parantaa itse asiassa aika huomattavastikin ihmisen mahdollisuuksia saada töitä

toisaalta on hyvä muistaa että tuottajien yhteistyö monella tavalla on sallittua myös silloin kun meillä tämä uusikin kilpailulaki on voimassa

tämän hallituskauden alussahan työministeriö ja kauppa ja teollisuusministeriö yhdistyivät ja se tarkoitti myös sitä että työvoimatoimistot muuttuivat työ ja elinkeinotoimistoiksi

tarkoituksena on se että yhteydet työnantajien ja työnhakijoiden välillä ja työ ja elinkeinotoimisto siinä välissä olisivat mahdollisimman mutkattomat ja että nämä verkostot olisivat laajat

eli kyllä se suunta johon työvoimapoliittista koulutusta erityisesti pyritään viemään on se että se olisi ihmisille hyödyllisempää se reagoisi nopeasti työmarkkinoiden muutoksiin ja että mahdollisimman iso osa tästä koulutuksesta toteutettaisiin yhdessä yritysten kanssa jolloin koulutuksen osallistujien mahdollisuudet sitten työllistyä näihin yrityksiin jotka ovat omalta osaltaan maksaneet tästä koulutuksesta olisivat mahdollisimman hyvät

täällä otettiin esiin myös työ ja elinkeinotoimistojen henkilöstö ja se mikä on sen mahdollisuus palvella ihmisiä

työ ja elinkeinotoimistoista nyt sinänsä ei ole vähennetty ihmisiä sen takia että meillä on ollut voimakas talouden taantuma ja sen takia tuottavuusohjelmasta on näiltä osin luovuttu

työ ja elinkeinotoimistoissa on tiukkaa mutta uskallan kuitenkin väittää että aika hyvin niissä myös pystytään palvelemaan ihmisiä

niissä on tänäkin vaikeana aikana tehty paljon uudistustyötä nimenomaan sen suhteen millä tavalla asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvällä tavalla

uudistettu omaa organisaatiota rakennettu entistä tiiviimpiä yhteyksiä oman alueen työantajiin ideoitu uusia toimintatapoja

kyllösen kysymys on hyvä ja täytyy sanoa että totta kai mielelläni olisin itse lisäämässä kilpailuviraston resursseja nykyisestä ja toin tämän resurssitarpeen myös esille silloin kun hallitus iltakoulussa käsitteli tätä kilpailulain uudistusta

no iltakoulu ei ole se paikka jossa määrärahoista päätetään mutta koska on selvää että meillä keskushallinnon resurssit kokonaisuudessaan eivät tule tulevina vuosina varmastikaan mitenkään aivan hirveästi kasvamaan niin sen takia olen itse tyytyväinen siitä että tämä esitys antaa kilpailuvirastolle olemassa olevilla resursseilla mahdollisuuden asettaa asioita tärkeysjärjestykseen ja sitä kautta toimia tehokkaammin ja vaikuttavammin

kilpailuviraston resursseihin liittyvä kysymys on myös se että meillä on viime vuosina ollut näitä tiettyjä hyvin tärkeitä tapauksia kuten asfalttikartelli tai puunmyyntikartelli joissa sitten myös kilpailuviraston näkemys on mennyt läpi oikeusasteissa ja seuraamusmaksut ovat olleet kohtuullisen merkittäviä

mutta kilpailuviraston oma näkemys on se että nämä ovat kuitenkin olleet kohtuullisen helppoja tapauksia ehkä helppo on väärä sana mutta siis olemassa olevalla näytöllä on todella pystytty havaitsemaan että tässä tapauksessa toimi kartelli ja se on pystytty näyttämään toteen

puhemies

jos aivan lyhyesti sanon niin voi olla että se mitä nyt pitäisi tutkia ovat itse asiassa vielä vaikeammat tapaukset joissa tarvitaan perusteellisempaa taloudellista analyysia

arvoisa puhemies

siinäkin mielessä kyllä kilpailuviraston resursseihinkin täytyy tulevina vuosina palata ehkä jo seuraavassa budjettiriihessä

on hyvä myös huomata se että esimerkiksi antti tanskasen ryhmä joka on käynyt läpi suomalaisen kasvun edellytyksiä joissa tietenkin tuottavuuden kasvu on yksi tärkeä tekijä myös on kiinnittänyt huomiota toimivaan kilpailuun ja kilpailuviraston resursseihin koska kilpailun valvonnalla osittain varmistetaan se että taloudessa

keskustelu on päättynyt tätä voi myös mennä odotus hyväksytäänkö maa sillä että talousvaliokuntaan jolle pärskivaliokunnan ja maan nimisävelmä on annettava louis b

liikennebiokaasun avulla polttoainekuluja ja päästöjä on mahdollista vähentää todella reilusti

tässä yhteydessä olisi hyvä kun strategia tähän kysymykseen ei niinkään paneudu että eduskunnalta tulisi hallitukselle linjaukset kuinka ja millä toimenpiteillä liikennebiokaasun käyttöä voitaisiin suomessa voimakkaasti lisätä

mihin pannaan pöydälle kreen kysyy seuraavaan istuntoon seitsemästoista kuudetta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytty d

samoin kärjistykset kahdestoista sija kolmastoista sija neljästoista sija viidestoista sijalta kuudestoista sija seitsemästoista sija kahdestoista sija ylistystä asiat halki

tämä olisi myös vastaus niihin ongelmiin ja huoliin joita liittyy eräisiin biopolttoaineisiin muun muassa palmuöljyn käyttöön joita huolia tässäkin keskustelussa tänään on esitetty

toinen kysymys jota toivoisin valiokunnissa käsiteltävän tämän strategian rinnalla tämäkin on ollut tänään keskustelussa on lakialoite ilmastolaista jossa esitetään sellaista mallia päästöjen vähennykselle että päästövähennyksille on prosentuaaliset tavoitteet vuosi toisensa jälkeen

tämän lakialoitteen on allekirjoittanut muistaakseni vajaa kolmisenkymmentä edustajaa ja sen sisältämän logiikan käsittely sopisi hyvin nimenomaan käsittelyyn tämän strategian rinnalla

toivoisin että strategiaa käsittelevissä valiokunnissa katsottaisiin kansainvälisen energiajärjestön uusimpia lukuja ja arvioita siitä mikä tulee tulevina vuosina olemaan öljyn hinta

kansainvälinen energiajärjestö on julkaissut oman arvionsa luvuista nyt marraskuussa ja siinä öljyn barrelihinta arvioidaan huomattavasti korkeammalle kuin mitä tässä strategiassa on joten eduskunnan tehtäväksikin jää sitten arvioida millä tavalla tämä öljyn ennustetun hinnan kohoaminen vaikuttaa uusiutuvan energian kannattavuuteen

ja toisaalta kansainvälisen energiajärjestön arviot siitä että öljyntuotanto on kääntymässä laskuun tietyllä tavalla myös lisäävät sitä kiireellisyyttä jolla yhteiskuntamme pitäisi pyrkiä eroon öljyriippuvuudesta

arvoisa puhemies

tynkkysen puheenvuoroon jossa hän vielä otti esiin tämän teollisuusneuvos sirkka vilkamon johtaman energiatehokkuustoimikunnan jonka työltä kyllä odotetaan hyvinkin paljon sekä yksittäisten ihmisten ratkaisujen kannalta mitkä ovat energiatehokkaita valintoja omassa elämässämme mutta myös energiatehokkuuspolitiikan osalta koskien suomalaista teollisuutta

meillä on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia

ainakin itselleni on jonkinlainen arvoituskin se minkä takia energiatehokkuusinvestoinneista niinkin pieni osa toteutuu ja myös toimivien ohjauskeinojen löytäminen

kuten tässä salissa on monien suulla todettu tänään niin energiatehokkuus on kuitenkin sitä kaikkein parasta politiikkaa sekä päästöjen vähentämisessä ja suomalaisen kilpailukyvyn lisäämisessä että ympäristönsuojelussa

arvoisa puhemies

edellinen puhuja päätti jopa kellonajan toteamiseen joten se on sitten pöytäkirjassa jo nyt ennen omaa puheenvuoroani

mehän elämme hyvin epävarmoissa olosuhteissa taloudellisesti vaikeassa tilanteessa näkymässä joka koko euroopassa ja maailmantaloudessa on poikkeuksellisenkin epävarma

tuntuu siltä että ainoa varma asia ensi vuoden ja myös tulevien vuosien osalta on se että euroopassa ajat tulevat olemaan vaikeita ja todennäköisesti kasvu tulee olemaan hidasta

eli meidän täytyy suomessa oppia tekemään poliittisia ratkaisuja taloudellisesti vaikeina aikoina hitaan kasvun aikoina

omasta mielestäni tämä ensi vuoden talousarvio antaa hyviä eväitä ja perusideoita siihen miten myös hitaan kasvun ajan politiikkaa tehdään

talousarvion keskeisin linjavalinta on se että vaikka julkisista menoista säästetään niin samaan aikaan parannetaan perusturvaa

meidän täytyy pystyä pitämään kiinni yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta myös sellaisina tulevina aikoina jolloin joudumme säästämään julkisista menoista

arvoisa puhemies

on todella hyvä uutinen tältä päivältä ollut se että työmarkkinajärjestöt ovat päässeet sopuun koordinoidusta palkkaratkaisusta

ja niin kuin täällä jo kyselytunnillakin esimerkiksi hyvin todettiin epävarmoina aikoina se että meillä on kohtuullisen pitkäksi ajaksi jos nyt käsittelyt menevät myönteisesti olemassa näkymä siitä mitä työmarkkinoilla tapahtuu niin se on totta kai todella hyvä asia

olen itse erityisen iloinen siitä ja pidän sitä merkkinä modernista työmarkkinapolitiikasta että yksi osa tätä koordinoitua ratkaisua on se että isille korvamerkittyjä perhevapaita pidennetään tässä sopimuksessa

vihreät ovat tavoitelleet askel askeleelta suomeen sellaista järjestelmää jossa isien rooli pienten lasten hoitajana kotona vahvistuu

olemme ajatelleet että se on myös lasten pienten vauvojen etu ja nyt tässä sopimuksessa otetaan yksi askel kohti tasa arvoista vanhemmuutta

sitten omalta osaltaan hallitus on sitoutunut siihen että tämän työmarkkinaratkaisun kyljessä alennetaan sekä tuloveroa että yhteisöveroa

hallituksen talouspolitiikan yksi kulmakivi on se että on selkeästi sovittu että valtiontalouden tasapainottamista tehdään niin että veronkorotuksilla ja menoleikkauksilla on yhtä suuri rooli

kuitenkin nyt tämän työmarkkinaratkaisun jälkeen tilanne on se että ensi vuoden talousarviossa verotusta kokonaisuudessaan kiristetään vain hieman mutta menoja itse asiassa leikataan noin miljardin verran

tämä velvoittaa hallitusta tulevina vuosina tekemään sellaisia ratkaisuja joissa hallituskauden kokonaisuuden kannalta veronkorotukset ja menoleikkaukset ovat tasapainossa ja tämä sovittu tasapaino toteutuu

täällä on paljon keskusteltu budjettikäsittelyn yhteydessä veronkorotuksista ja siitä mitä huonoja puolia sovituilla veronkorotuksilla on ja ehkä erityisesti on kannettu huolta siitä kuinka erilaiset ympäristö ja energiaverot ovat joidenkin edustajien mielestä jopa jonkin verran hirveitä

voimme silloin saada sekä lisätuloja että sitten tehdä osamme verotuksen kautta siinä että suomalainen yhteiskunta oppisi sellaiseen tekemisen tapaan jossa käytämme energiaa ja muita luonnonvaroja mahdollisimman säästäväisesti

arvoisa puhemies

jos onnistumme uudistamaan suomalaista kuntakenttää niin pystymme paremmin vastaamaan niihin todella isoihin haasteisiin mitä yhteiskunnassamme on niissä olosuhteissa kun suomalaisen väestö ikääntyy ja vieläpä eurooppalaisten maiden kärkijoukoissa

toinen rakenteellinen uudistus josta hallitusohjelmassa ei niinkään ole tarkkoja sitoumuksia mutta jota itse haluan pitää esillä tulevina aikoina kun meillä aika isot taloudelliset haasteetkin on on kysymys suomalaisten työurien pidentämisestä

tässä työmarkkinasovussa on sovittu useista sellaisista asioista jotka mielestäni luovat edellytyksiä siihen että ihmiset voivat tehdä riittävän pitkiä työuria

vuorotteluvapaajärjestelmän turvaaminen työnteon aikaisen opiskelun turvaaminen ja myös perhevapaiden tasaisempi jako ovat mielestäni kaikki sellaisia asioita jotka auttavat suomalaisia työntekijöitä tekemään sopivasti rytmitetyn ja riittävän pitkän työuran

mutta tämän lisäksi jos taloudelliset ajat tästä vielä vaikeammaksi tulevat mielestäni hallituksen kannattaa pitää mielessään myös se että eläkejärjestelmän kannustimia viilaamalla voimme auttaa ihmisiä myös siellä lähellä eläkeikää tekemään nykyistä pidemmän työuran

aivan lopuksi kahdesta menokohdasta tässä talousarviossa toinen myönteisessä mielessä todettuna ja toinen siinä mielessä todettuna että jospa eduskunta voisi kuitenkin korjata tätä asiaa

jos ajatellaan kulttuuria työllistävänä ja hyvinvointia luovana alana niin orkestereiden ja teattereiden osalta ne leikkaukset joita talousarvio ehdottaa ovat mielestäni liian isot ja toivon että eduskunta näitä leikkauksia jos ei poista niin ainakin loiventaa

museoiden osalta ehkä vieläkin voimakkaammin leikkaukset ovat siellä todella isoja ja museothan eivät ole pelkästään rakennuksia tai laitoksia vaan siinä on kysymys meidän kansallisen muistimme ja perintömme säilyttämisestä

sitten taas myönteisessä mielessä totean sen minkä sanoin ainakin jotenkin kaartaen siinä kohtaa kun keskustelimme ympäristöministeriön pääluokasta

meillä on suomessa todella paljon tehtävää luonnon monimuotoisuuden suojelun osalta ja sen takia on mielestäni välttämätöntä ja hyvä asia että luonnonsuojelun määrärahat tässä talousarviossa

keskustelu on päättänyt että asia lähetetään työjärjestyksenmukavaltiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokunta eli viimeistään neljästoista

kaksituhattayksitoista

keskustelu keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään sille että

keskustelu edustaja jääskeläinen poissa keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytä asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään kahdeskymmeneskahdeksas kymmenettä